venäjä käveli krimille ja aiheutti itä ukrainan konfliktin mistä käynnistyi negatiivinen kierre ja sotilaallinen toiminta lisääntyi eikä loppua ole näkyvissä

selonteon mukaan sotilaallista voimankäyttöä suomea kohtaan ei voida sulkea pois

arvoisa rouva puhemies

suomi on ollut myös niitä harvoja maita joissa ulkomaalaiset ovat saaneet opiskella yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa ilman lukukausimaksuja vaikka korkeakoulutkin pääsääntöisesti kannattavat lukukausimaksuja ulkomaalaisille opiskelijoille

kun oikein tarkasti selontekoa lukee niin voi todeta että siihen on kirjattu aiempaa suurempi valmius hakea nato jäsenyyttä vaikka peruslinja sotilasliittoon kuulumattomana maana on suomella ennallaan

miksi meidän pitäisi toimia muulla tavoin kuin muut eurooppalaiset maat

tärkeintä on edelleen pitää hyvät välit naapuriin ja samalla kansallisen puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehitykseen tulee panostaa tulevina vuosina vähintäänkin suunnitelmien mukaan

suomi ei ole hyökkäämässä minnekään mutta varmuudella puolustaa maahansa hyökkäävää tulipa se mistä ilmansuunnasta hyvänsä

arvoisa rouva puhemies

itse toivoisin että suomessa arktisissa asioissa todellisen johtajuuden ottaisi ulkoministeri soini vaikka se lisätöitä aiheuttaisikin

onneksemme on kuitenkin edes arktisen parlamentaarikkokonferenssin pysyvän komitean uusi pääsihteeri suomesta

joka toinen vuosi järjestettävä konferenssi on arktisen alueen parlamenttien tärkein pohjoisia alueita koskeva yhteistyöfoorumi ja kahden vuoden kuluttua konferenssi järjestetään suomessa

heidän aseman parantaminen on erittäin ratkaiseva globaaleihin haasteisiin vastaamisessa kuten tänään olemme jo kuulleet

arvoisa rouva puhemies

kysyin millä toimilla hallitus aikoo turvata ammattitaitoisen raskaan liikenteen valvonnan suomessa ja millä toimilla hallitus panostaa kabotaasiliikenteen valvontaan

kabotaasiliikenteen valvonnan osalta ministeri ei erityisasiantuntijoidensa kanssa vastannut ollenkaan tai sitten vastausta ei kirjoituksesta kovin ymmärrettävästi löydä

liikennevalvojien riittävän osaamisen varmistamisella laajalla kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä pystyttäisiin turvaamaan ammattitaitoinen raskaan liikenteen valvonta jatkossakin

ainut mikä tällä kabotaasiliikenteen määritelmien väliaikaisuuden kumoamisella saadaan aikaan on suomalaisen kuljetusyrittäjän kilpailukyvyn heikentyminen sekä harmaan talouden lisääntyminen

toki valvojia löytyy suomesta muutamia mutta heitä on alle kymmenen tehokasta valvojaa

suurin osa näistä rikkeistä todetaan juuri ulkomaalaisessa ajoneuvossa joten pitäisin panostusta nimenomaan ulkomaalaisiin ajoneuvoyhdistelmiin tärkeänä enkä pelkästään sen takia että olen perussuomalainen kansanedustaja

arvoisa puhemies

harmaasta taloudesta myös on harmia suomalaiselle taloudelle enemmän kuin mitä ovat euroopan unionin suomelle antamat sanktiot

kertomuksessa on ensimmäistä kertaa oma jakso vammaisten henkilöiden oikeuksista

nopeasti pääteltynä voikin hyvin kysyä

kyse on kuitenkin siitä että oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten välistä työnjakoa muutettiin huhtikuun alusta lukien siten että oikeusasiamiehen ratkaistavaksi tulee asiaryhmästä riippumatta kantelut joissa on kyse vammaisten henkilöiden oikeuksista

arvoisa puhemies

suomessa tarvitaan vapaaehtoista maanpuolustusta joka on tärkeää pitkäjänteistä työtä suomen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi

vapaaehtoinen maanpuolustustyö on aatteellista kansalaistoimintaa jossa kunnioitetaan aikaisempien sukupolvien työtä mutta tunnetaan myös vastuuta suomen turvallisuudesta

kodinturvajoukot voivat antaa myös virka apua muille viranomaisille rauhanaikana

oikeusasiamies toimii tässä sekä laillisuusvalvojana että perus ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvojana ja edistäjänä

tärkeimmässä vammaispalvelulaissa vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista

mielestäni tämäkin olisi jo riittävä määritelmä vammaisuudesta

se määrittelee vammaisiksi henkilöiksi ne joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen henkinen älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma joka voi vuorovaikutuksesta erilaisten esteiden kanssa estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa

vammaissopimus edellyttää ihmisoikeuksien kunnioittamista ja huomioon ottamista kaikilla elämän osa alueilla

vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin liittyvissä kanteluissa oli hyvin usein kysymys palveluita koskevasta päätöksentekovelvollisuuden laiminlyönnistä sekä hakemuksen käsittelyn viivästymisestä ja vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja henkilökohtaisen avun järjestämisestä

minuun ovat ottaneet tämänkin vuoden aikana useat vaikeavammaisen lapsen vanhemmat yhteyttä ja kertoneet että kunnilta päätökset tulevat hitaasti ja lapselle on vaikea saada kuljetuspalveluita ja henkilökohtaista apua vaikka vaikeavammainen lapsi olisi siihen oikeutettu

sopimuksen ratifiointi on kuitenkin siirtynyt koska suomen itsemääräämisoikeuslakien pitää olla yhdenmukaiset sopimuksen artikloiden kanssa

suomi on viimeisiä eu maita joissa sopimusta ei ole vielä saatettu voimaan loppuun asti ja pidän sitä aikamoisena miinuksena suomen maineelle

eduskunta kuitenkin edellytti että vammaisten itsemääräämisoikeuteen liittyvistä rajoituksista on säädettävä lailla ennen kuin sopimus voidaan lopullisesti ratifioida

turvapaikanhakijoiden määrän kasvu vaikuttaa tarpeisiin eikä heidän maahan tulevaa määräänsä ensi vuodellekaan pystytä täysin tietämään

tärkeänä seikkana on pidettävä kokonaiskustannuksien minimoimiseksi nopeaa turvapaikkaprosessia ja myös suomen houkuttelevuuden vähentämistä

pidän sopimuksen ratifioimista erittäin tärkeänä asiana

ministerin sana on voitava luottaa pitää muistaa myös se että harmaa talous kulkee myös kumipyörillä joten riittävä rahoitus ja resursointi liikennevalvontaan on turvattava

rajavartiolaitoksen toimintaan on vaikuttanut ehkä eniten turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tänä vuonna sekä tilanne venäjällä ja itämeren alueella

suomen tulee säilyttää uskottava ja itsenäinen valvonta sekä ulko että sisärajoilla

viimeisenä vaiheena oleva erica järjestelmän käyttöönotto on ikävä kyllä viivästynyt ja sen kustannukset ovat nousseet

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästyslakia afrikkalaisen sikaruton estämiseksi siten että kiinteää keinovaloa voitaisiin käyttää villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikoilla

nykytilanteessa uskonnollisista syistä tehdyt poikalasten ympärileikkaukset ovat laillisia huolimatta siitä että tunnusmerkistöltään teko rikkoo muun muassa rikoslakia

kyse on pienen pojan henkilökohtaisesta koskemattomuudesta ja tekotapa ylittää selvästi vähintään pahoinpitelyn tunnusmerkistön

alaikäisellä pienellä pojalla ei vajaavaltaisena ole edes mahdollisuutta toteuttaa tosiasiallisesti uskonnonvapauttaan vaan ympärileikkaus järjestetään käytännössä aina vanhempien tahdosta kuten tässä esityksessä kerrottiin

arvoisa puhemies

luulisi että edes he jotka yleensä puhuvat ihmisoikeuksista olisivat äänessä ja pitäisivät vieläpä kovaa ääntä pienten poikien puolesta

esityksellä säädettäisiin myös supikoiran metsästyksestä villisian ruokintapaikalla koska supikoira käyttää luontaisesti ruokailupaikkoinaan samoja paikkoja kuin villisika

helposti unohtuu että supikoira on suomeen kuulumaton vieras peto kuten minkkikin ja levittää jo nyt tauteja joita yritetään torjua muun muassa itärajalle pudotettavilla raivotautirokotesyöteillä

myös supikoiramäärän minimoimiseksi tulisi tehdä rohkeita päätöksiä

mielestäni kiinteän keinovalon käyttämisen tulisi olla mahdollista villisian ruokintapaikkojen lisäksi myös aina supikoiran ja minkin metsästyksessä

riistanhoidon kannaltakin ajateltuna on epätarkoituksenmukaista että kiinteän valon olemassaolo estäisi supikoiran ja minkin metsästyksen hämärässä

uskon että oikein kohdistetulla tehokkaalla pyynnillä ja uudenlaisilla toimenpiteillä saadaan aikaan hyviä tuloksia villisian ja pienpetojen vähentämiseksi jo lyhyessä ajassa

uskon että rahoitus riistanhoitopalkkioon saataisiin eulta tai ruotsista koska tarkoitus on samalla estää pienpetojen leviäminen ruotsiin

kunnan kuljetuspalvelujen soveltamisohjeissa ei ole mainittu mahdollisuudesta yksilökohtaiseen harkintaan lähikuntiin suuntautuvien matkojen osalta

esityksen tarkoitus on tältä osin hyvä koska se parantaisi osaltaan räjäytystyössä työskentelevien henkilöiden turvallisuutta sekä työhön liittyvää yleistä turvallisuutta selkeyttämällä ja ajantasaistamalla sääntelyä

joissain tilanteissa tämä voi johtaa siihen että kaupungin soveltamisohjeet rajoittavat vaikeavammaisen henkilön subjektiivista oikeutta kuljetuspalveluihin

kunnalla ei siten ole oikeutta vaikeavammaisen puolesta määritellä ilman laissa siihen olevaa perustetta esimerkiksi sitä mihin kuljetuspalvelut ulottuvat

kunnalla ei ole oikeutta kaventaa tai estää omilla ohjeillaan henkilölle kuuluvien ehdottomien oikeuksien toteutumista

ja edustaja

r r r r

pidän tärkeänä että tätä pätevyyttä ei saada pelkästään kirjoja lukemalla

koulutus antaa vain lähtökohdan ammattitaidon kehittymiselle koska ammatissa korostuu pätevöityminen työhön tekemisen kautta ja räjähteiden käsitteleminen valvojan välittömässä läheisyydessä

ei ole aivan sama kuka työskentelee ja räjäyttää eduskuntatalon alla tai kampissa missä on paljon ihmisiä liikkeellä samaan aikaan